silloin jos se seuranta osoittaa sen että näin on tapahtunut että alennus on mennyt hintoihin ja siellä pysyy niin kyllä tietysti täytyy siinä tilanteessa reagoida sen mukaan

mutta jos on taas toistepäin että se ei olekaan jäänyt hintoihin niin kysymys kuuluu että mitä sitten hallitus tekee

komin puheenvuoroon on todettava se että toiveikkuutta toiveikkuutta siinä varsin paljon oli sen suhteen ettei valtio käyttäisi kaikkia valtuuksiaan mitä eduskunta nyt on hallitukselle antamassa

myös kuntatalouden tilanne heikkenee

johtopäätös on se että lisätalousarviossa ei esitetä kuntatalouden tukemiseen oikeastaan mitään lisärahaa

tiedetään se että alijäämä kasvaa ensi vuonna arvioiden mukaan jopa miljardiin euroon ja alueelliset erot tulevat merkittävästikin kasvamaan

viennin nyt jo hiipuessa ja pahentuessa edelleen erityisesti vientiteollisuudesta riippuvaiset paikkakunnat joutuvat koville työttömyyden kasvun yhteisöverotuottojen laskun johdosta

minusta ed

totta on se että ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijapaikkoja lisätään samoiten kuin myöskin ammatillisen lisäkoulutuksen kiintiötä nostetaan

me olemme toki tehneet jyväskylän seudulla jyväskylän kaupunki ja jyväskylän koulutuskuntayhtymä rakenteellisia uudistuksia sillä tavalla että jyväskylän kaupunginvaltuusto ja koulutuskuntayhtymä ovat päättäneet laittaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteen

sitä kautta haetaan nyt uutta toimintatapaa ja ennen kaikkea lisää resursseja koulutuksen laadun kehittämiseen

kyllä tässä on niin vakavasta tilanteesta kysymys että kaikki sen eteen on tehtävä että pystymme työttömyyttä poistamaan ja luomaan uusia työpaikkoja ja antamaan koulutuspaikkoja ja mahdollisuuksia nuorille pärjätä

se on taloudellinen menetys kansantaloudelle mutta me voimme vain arvioida mitä nämä inhimilliset menetykset tälle henkilölle ovat tälle ihmisille ovat kun jää koulutuspaikan ja työelämän ulkopuolelle

saattaa käydä niin että hän ei enää ankkuroidu yhteiskuntaan ollenkaan sen jälkeen jos tuo työttömyys jatkuu hyvinkin pitkään

herra puhemies

ihmettelin myöskin sitä mihin ed

päivä syyskuuta käsittelyyn että se tulee nyt näin myöhään vasta lähetekeskusteluun

olisi ollut minun käsitykseni mukaan eduskunnan työjärjestyksen mukaan kyllä oikein se että tämä esittely olisi ollut huomattavasti aikaisemmin

minä en ed

tämä on kieltämättä hyvä ja se nostaa vähimmäismääräisten päivärahojen tasoa merkittävällä tavalla niin kuin täällä valiokunnan puheenjohtaja totesi

on totta se että olisi jo huomattavasti aiemmin pitänyt tehdä vähimmäisturvaamme korotuksia mitä nyt hallitus on tekemässä

me sosialidemokraatit tuemme tätä ehdotusta ja valiokunnassa meidän ryhmämme ei ole jättänyt vastalausetta mutta tulemme kyllä työmarkkinatuen osalta esittämään työmarkkinatukeen lievää korotusta

kun me eletään nyt kansainvälisen talouden erittäin voimakasta kriisiä joka rujolla kädellä kohtelee myöskin eurooppaa ja suomea niin on ihan oikein peräänkuuluttaa kansallista vastuuntuntoa

me haimme sitä yhteistä näkemystä ja vastuuntuntoa jo viime syksynä ja esitimme hallitukselle kädenojennuksen siitä että istutaan saman pöydän ääreen ja katsotaan miten tästä tulevasta kriisistä ja lamasta selvitään

vähintä mitä tässä nyt voidaan tehdä on se mitä ed

paasio täällä totesi että nyt tämä kysymys välittömästi selvitetään ja sen pohjalta sitten ryhdytään jatkotoimenpiteisiin vaikka henkilökohtaisesti hyvin pitkälle kyllä ajattelen samalla tavalla kuin ed

no hallitus näytti mustaa kättä eikä valitettavasti hyväksynyt tätä meidän esitystä koska todennäköisesti jos niin olisi tehty kuin esitimme olisi nämä elvytystoimenpiteet pystytty jo saattamaan käytäntöön

mutta minä tietysti toivon ja sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä toivoo että mitä nyt tähän meidän lisäbudjettivastalauseeseemme sisältyy niin tutkittaisiin nyt sitten hallituksessa hyvin hyvin tarkoin samatenkin kaivettaisiin myöskin se meidän budjettimietintöömme liittyvä vastalause ja katsottaisiin miten tässä yhdessä päästäisiin todella eteenpäin

kyllä tässä pitää nyt hakea se kaikkien asiakkaitten ja kansalaisten kannalta oikeudenmukainen ratkaisu

tämä on suuri kansallinen hätä kansainvälinen kriisi ja se edellyttää meiltä poliittista vastuuntuntoa ja siihen sosialidemokraatit ovat valmiita

rajamäen tekemiä ehdotuksia ihan siltäkin varalta että ne tulevat myöskin sitten pöytäkirjaan merkittyinä kannatettuina ehdotuksina

se on perusturvan osalta juuri niin kuin te sanotte

no nyt ollaan tilanteessa jossa pelätään sata komitean kautta että ansiosidonnaista turvaa ollaan leikkaamassa

minä toivon että sama mitä ministeri sanoi perusturvan osalta pätee myöskin ansioturvan suhteen

se on tietysti totta että ed

kallis on näissä veroasioissa asiantuntija ja oman panoksensa tuonut myöskin veroasioihin ja lakiehdotuksiin jotka verotuksen osalta täällä ovat olleet niin verojaostossa valtiovarainvaliokunnassa kuin salissakin

samanaikaisesti kuitenkin on eduskunta edellyttänyt että kysymystä selvitettäisiin sillä tavalla että päästäisiin vaikeavammaisten yrittäjien osalta pysyvään ratkaisuun

tässä pikkuisen herää semmoinen epäilys että tässä vähän niin kuin nyt kyllä eduskuntaa juksataan vmn toimesta

en jaksa oikein uskoa sitä ettei löytyisi huolimatta eun säännöksistä sellaista menettelytapaa että tämä kysymys pystyttäisiin lainsäädännön kautta pysyvästi ratkaisemaan

pikkuisen tässä ehkä nyt eduskuntaa juoksutetaan